arvoisa puhemies

erikoistuminen vain tiettyihin puolustuksen osa alueisiin voi olla varteenotettava vaihtoehto tulevaisuudessa jos resurssit eivät kerta kaikkiaan riitä kaluston uusimiseen

erilaiset statukset suhteessa natoon ja euhun myös hankaloittavat roolien erikoistumista mutta yhteistyöhön voidaan pyrkiä siitä huolimatta

totean samalla tavalla kuin ed

tietysti tässä puututaan ryhmäaloitteisiin mutta kun olen tässä kahden vuoden aikana voinut samassa valiokunnassa istua kahdessa jaostossa ja tietysti jo aiemminkin niin ed

minulla on pitkään ollut työpöydälläni sotainvalidi lehdestä lakimiehen kommentti valtion budjettiesityksestä jossa todetaan että se oli pettymys sotainvalideille

arvoisa puhemies

ulkomaalaislaki ja siihen kaavaillut muutokset ovat nostaneet kohua ja kiivassanaista mielipiteen vaihtoa jo viime syksystä alkaen

kyllä olen ed

minä nämä suomalaista omistusta ja tältä osin se hyöty minkä valtio tästä mahdollisesti saisi ei minusta ole riittävä

huomionarvoista on että pohjoismaat ovat kautta linjan alkaneet hillitä pakolaisvirtaa alueillaan

mielestäni suomen pitäisi mukailla tätä kehityskulkua

käytännössä hallituksen esitys panee täytäntöön eu direktiivin joka tähtää yhtenäisiin turvapaikkaa ja toissijaista suojelua koskeviin määräyksiin

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä on otollista pohtia millaista kotouttamispolitiikkaa suomi haluaa ja voi lainsäädäntönsä ja resurssiensa puitteissa harjoittaa

näin annetaan turvapaikanhakijoille mahdollisuus ottaa ensi askeleet suomalaiseen yhteiskuntaan kotouttamisessa ja vähennetään vastaanottokeskuksissa tyhjän panttina oleskelevien pakolaisten turhautumista

se ei onnistu ilman rahallisia painotuksia

pitää kuitenkin tarkkaan miettiä onko järkevää ottaa näin suuria määriä ihmisiä vastaan kun kaikki maahanmuuttoon varatut rahat menevät hakemusten käsittelyyn

arvoisa herra puhemies

vuosi sitten tämän keskustelun aikana taloustilanne näytti todella synkeältä ja myös suomen taloustilanne heikkeni voimakkaasti

kukaan ei ollut varma milloin taloustaantuman pohja saavutetaan ja millä keinoin sieltä noustaan ehkä oppositiosta näitä keinoja oli olemassa

haluan ilmaista myös huoleni hallituksen näkemyksestä että ulkomaalaislain muutokset eivät aiheuta lisäkustannuksia yhteiskunnalle

maahanmuuton taloudelliset vaikutukset on selvitettävä tarkasti ja ryhdyttävä tältä pohjalta ohjaamaan resursseja oikeanlaiseen toimintaan

toimenpiteet ovat myös tuottaneet tulosta sillä kotimainen kysyntä ja kuluttajien mielialat ovat tutkimusten mukaan pysyneet positiivisissa lukemissa

kansalaispalautteessa on huomionarvoista ainakin minun kohdallani se etten ole saanut tai nähnyt yhtään esitystä tukevaa mielipidettä mutta sähköpostini on ollut turvoksissa päinvastaisista kommenteista

suomi on yksi euroopan pienimmistä maista asukasluvun suhteen ja kun sijaitsemme omassa maantieteellisessä kolkassamme meidän pitää harjoittaa omien resurssiemme mukaista maahanmuuttopolitiikkaa jossa työperäinen maahanmuutto on ykkösjuttu

herra puhemies

pahimmat talouspoliittisessa keskustelussa esitetyt skenaariot maalaavat kuvan mahalaskusta jossa nousua on vaikea arvioida ja varovaisetkin arviot voivat mennä pahasti pöpelikköön

ottamatta kantaa tällaisten näkemysten toteutumiseen haluan korostaa että edessämme on monia vaikeita päätöksiä joita tietysti pitää toteuttaa järkevästi ja nopeasti mutta on elettävä aikaa seuraten

arvoisa herra puhemies

on helppo aloittaa samaan tyyliin kuin useat muutkin että maailmantalouden tilanne on hyvin epävakaa ja sen vaikutukset näkyvät myös suomessa jollakin tavalla

monelta taholta välittyvä tieto voi helposti antaa liian pessimistisen kuvan suomen talouden tilasta ja tulevaisuudesta

ensi vuodesta odotetaan suomessa kenties tätä vuotta helpompaa hidastuvan inflaation ja myös työttömyyden vähentymisen myötä

tarvitaan todellista talvisodan henkeä yhteishenkeä jotta pakolliset ja erittäin rankat rakenteelliset uudistukset voidaan viedä läpi

mielestäni taloustilanteen kehitykseen on hallituksen taholta vastattu hyvin mutta tulevaisuuden suunnittelussa on mukaan saatava koko yhteiskunta

kiistely ja poliittinen miekkailu ei vie meitä mihinkään vaan koko porukan on pohdittava yhdessä millä keinoin tulevaisuudessa pärjätään

etelä karjalan alueella imatralla ja joutsenossa eletään epävarmuuden aikaa

vankien vähentäminen ja vankila alueiden uudelleenjärjestelyt vahvistavat epäilyksiä peruskorjauspäätöstä edelleen odottavan konnunsuon vankilan jatkosta

innovaatioiden ja uusien teknologioiden valjastaminen suomelle on avainasemassa kilpailukykyisen viennin suhteen

kohteeksi on löydettävä oikeanlaista elävää yritystoimintaa joka pystyy antamaan rakennemuutosalueiden taloudelliseen tilanteeseen ja ennen kaikkea työllisyyden kehitykseen positiivisia tulevaisuudennäkymiä

taloudenhoito on parin viimeisen vuoden aikana ollut erityisen haastavaa niin maailmantalouden kuin kotimaan taloudenkin suhteen ja olemme seuranneet hyvin synkissä tunnelmissa joillakin tahoilla mihin joudutaan

tässä kohden onkin syytä sanoa että hallitus on rakennemuutosasiassa tunnistanut nopeiden toimenpiteiden tarpeen ja myös niihin ryhtynyt

mikään ei tietysti onnistu hetkessä

erityisen positiivisena budjetissa näen myös sen että poliisisektori on saanut kipeästi kaivattua lisärahaa ennen kaikkea työttömien poliisien palkkaamiseen

olisi järkevää ottaa oppia ruotsin pari vuotta sitten tekemästä esimerkillisestä päätöksestä ja olisi kehitettävä pidemmän aikavälin hankesuunnitelma perusväylänpitoa varten

taantuma on vaikuttanut koko talouteemme niin että julkisen talouden alijäämä ylittää tänä vuonna jo eun asettaman alijäämärajoituksen

siksi pelkkä komiteoiden asettaminen ja pikkunäpertely eivät enää riitä

oppositio jättää välikysymyksessään kuitenkin huomiotta sen että työllisyystilanne kaikesta huolimatta on viime aikoina parantunut

lopuksi haluan vielä kiinnittää huomion budjetissa lokakuun alusta esitettävään ruuan arvonlisäveron alentamiseen

palvelurakenteiden tuottavuuden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää jotta kilpailukykymme pystytään pitämään yllä entiseen tapaan

ymmärrän ja tiedän että asia on pitkälle kiinni eusta mutta minusta tässä asiassa pitäisi jokainen kivi kääntää siltä osin että ravintolaelinkeino ja sen ruuan myynti joutuu kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan

työtä voisi löytyä muualta mutta työn perässä pois kotiseudulta muuttaminen tuntuu ymmärrettävästi vastenmieliseltä

kun tien menojen kasvu on saatava hidastumaan olennaisesti pysyvästi sillä veronkorotuksia ja velkaantumista ei voida jatkaa loputtomiin

uskon vakaasti siihen että pk yritykset pystyvät tulevaisuudessa työllistämään entistä suuremman joukon työtä haluavia jos niille vain annetaan oikeat työkalut joilla yrittäjyyttä kannustetaan kasvuun

pidän hyvänä päätöksenä korottaa väliaikaisesti yhteisöverotuottoa koskevaa jako osuutta sillä se omalta osaltaan kasvattaa kuntien verotuloja

kasvuyritysten ja yritysten kilpailukyvyn tukeminen luo työllisyyttä ja on tärkeä panostus tulevaisuuteen

myös työnantajan kelamaksun asteittainen poisto ja kiinteistöveron ylä ja alarajojen korotus tuovat helpotusta kuntien kiperään tilanteeseen

herra puhemies

kun yritykselle pystytään tarjoamaan mahdollisimman hyvä toimintaympäristö myös työllisyys kasvaa

sitä tyhjiötä jonka voimakas rakennemuutos niin suomessa kuin euroopassa ja maailmalla tuo tullessaan ei täytetä kuin yrittäjyydellä ja nimenomaan pk yritysten voimin